siinä jos missä on juuri kunta lähikunta kaikista tärkeimmässä asemassa

positiivisena tässä näen myös varusmiesten sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantamisen ja lomamatkojen ja asuinpaikkakunnalle muodostuneitten matkojen ilmaisuuden myös ja yhtä lailla tasavertaisesti myös siviilipalveluksen tekijöille

eli vahvan peruskunnan osalta näkisin tässä että pitäisi olla vahvaa elinkeinopolitiikkaa koko kunnan alueella

esimerkiksi otetaan huomioon vuokratuki sitten että voidaan pitää opiskelija asunto paikkakunnalla missä opiskelija on kirjoilla

tämä kohta missä on ampumaradat on aika tärkeä myös maapuolustushengen osalta ja sen toiminnan ylläpitämisen osalta

näen että näillä ampumaradoilla mitkä nyt vapautuvat on tietenkin tämä ympäristösiivous mikä on varmaan valtion tehtävä ja sen jälkeen ainakin osaltaan ne siirtyvät sitten ja toivon että niitä mahdollisimman paljon pystyttäisiin siirtämään vapaaehtoiskäyttöön

annetaan keppiä yhtä lailla kuntien asialle mutta annetaan vahvasti keppiä meidän maakuntarahoitukselle elinkeinorahoitukselle

kaikkinensa kun on tämä kiinteistömassa mikä vapautuu niin toivoisin siinäkin vähän vastaantuloa sitten valtiolta näitten kiinteistöjen hinnoittelun suhteen että ainakin jos vastapuolena on julkinen hankkija eli kunnat tai muut elinkeinoyhtiöt niin kiirehdittäisiin sitten näitten toimitilojen elinkeinotoimintaan saattamista

eli jotenkin tässä nyt eivät natsaa nämä asiat yhteen että hallitus olisi sitä mieltä että meillä olisi aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja hyvää yritystoimintaa myös koko suomen alueella

tätä on nostettu esille ja jotkut sanovat että keskusta on liikaa hirttäytynyt näihin työssäkäyntialueisiin

kuten totesinkin onhan se parempi täällä sisätiloissa käsitellä kuin yömyöhään tuolla remuta pitkin turkistarhojen nurkkia mikä aiheuttaa pelkoa ja toisaalta sitten onhan näillä vastustajillakin sitten omat epämääräiset olosuhteensa

mutta mitä merkitystä sitten on tällä työssäkäyntialueella sille miten siellä päivähoidot pidetään pystyssä ja miten siellä vanhukset hoidetaan

on hyvä että valiokunta on huomioinut nämä sosiaali ja ekonomiset avut mitä tähän pystytään antamaan henkilöstölle ja myös että näitä pakkosiirtoja niin sanotusti ei toteutettaisi vaan pystyttäisiin hakemaan sitten muuta muutosturvan kautta tulevaa työtä

tähän voisi kuntaministeri vastata työssäkäyntialueen osalta miten se työssäkäyntialue tulee sitten todellakin vaikuttamaan siihen että ne lähipalvelut säilyvät siellä kunnissa nimitetä työssäkäyntialueeseen tulee siten tuoda

tässä on itseenikin aika moni ottanut yhteyttä ja pidetään tärkeänä kuten valiokuntakin pitää arvioida perheestä erillään asumisen ja työpaikan uudelleen sijoittamisen seurauksia

itse toivon kanssa että tämä käsitellään asiallisesti mutta myös vain tähän aiheeseen liittyen ettei ruveta repostelemaan sitten pitkin poikin tätä elinkeinoa erilaisista näkökulmista vaan siellä on ihan selkeä esitys ja kysymys ja me saamme siihen sitten oman vastauksemme laajalla asiantuntijaesittelyllä ja toivon että se on sitten sen mukainen

olen parikymmentä vuotta puhunut maaseudun puolesta omassa työssäni maatalousammateissa maaseudun hyvinvoinnista ja tämähän on ollut fantastinen iltapäivä

me olemme tuoneet nyt esille sen mitä maakunnasta kuuluu ja oman kantamme että haluamme ihmislähtöistä ja palvelulähtöistä politiikkaa suomeen

minä toivon kyllä todellakin näitten hallituspuolueitten jäsenten jatkossakin muistavan tämän hyvän päivän keskustelun sitten kun annetaan näitä määrärahoja maaseudun kehittämiseen maaseutuelinkeinojen maatalouden osalta mutta myös sitten kun tehdään uutta regulaatiota ja lainsäädäntöä maaseudulle ja maaseutuyrittäjyyteen

muistakaa silloinkin tämä keskustelu tai ne mitkä muutkin ovat tulossa koska sitä ei niin vain tehdä uutta elinkeinoa sinne eikä varsinkaan kannattavaa sille pienelle yrittäjälle mikä meillä maaseudulla on

miettikää sitä kuinka monta työpaikkaa se luo taakseen ja kuinka paljon vientituloja tekeviä yrittäjiä ja yrityksiä tällä hetkellä on

vaimoni on yrittäjänä

tämä tuo uutta työtä ja näen että turkistarhaus on vahva elinkeino ja työllistää meitä

meillä on vaihtotaseen vaje tällä hetkellä huomattava ja me emme pysty korvaamaan sitä tällä hetkellä kovinkaan helposti

kun saisimme nämä mustat kivihiilienergiaprojektit ja muutkin kääntymään oikeaan suuntaan niin näen että tällä on erittäin iso kansantaloudellinen merkitys

maatalouden muukin ahdinko esimerkiksi esille ottamani sikatalouden ahdinko on tällä hetkellä olemassa

arvoisa puhemies

vielä tähän edustaja heinosen ampumarata asiaan ihan lyhyesti että näkisin sen selonteon niin että se on yhtä lailla kuntien kuin muittenkin viranomaisten mahdolliseen käyttöön

meillä hallitus on luonut useita hyviä kärkihankkeita ja kyllähän meillä tilannekin on tukala kun meidän vientimme suhteessa tuontiin on alijäämäinen ja tosiaan yritystoiminnan edellytyksiä pitäisi kehittää hyvinkin voimakkaasti

minkälaisella rakenteella ja millä aikataululla tästä saadaan markkinointi käyntiin että tämä miljardi euroa saataisiin sieltä hyvin otettua

mutta ministeriä täytyy kiittää ja oikeastaan edellisiäkin tästä metsäpuolen isojen lakipakettien läpi saamisesta tämän hallituskauden aikana

toivon että me kaikki voimat suomessa saataisiin siihen että myös yhdessä suomen ja pohjoismaiden ehkä vielä otetaan vaikka kanada vielä tuolta pallon toiselta puolelta metsäalueiden ehdoilla saataisiin eun metsästrategia eteenpäin eikä sillä eurooppalaisella puistopolitiikalla

lakipaketti on melko paksu niin fyysisesti kuin asiallisestikin katsottuna

tässä on myös hyvä osuus tätä meidän sähkönsaannin varmuuden kehittämistä mutta yhtä lailla tässä on hyviä asioita kuten esimerkiksi sähkön ja kaasun verkkoonpääsyn helpottamista kaasu ja sähkömarkkinalainsäädännön kautta esimerkiksi pientuotannon mahdollistamista

se mitä tässä esille on juuri tullut on keskustan osalta tämä kantaverkkomääritelmä mikä ei nyt meitä miellyttänyt

tässä on juuri se asia että sähkön siirtohinnat tulevat eroamaan näitten investointien ja myös tämän kantaverkkomääritelmän kautta maan eri osissa liian paljon tulevat moninkertaisiksi ja sitten juuri kantaverkon investoinnit vielä tulevat kaatumaan sitten koko suomen päälle

eli paketti on melko hyvä ja toisaalta se lausumaesitys minkä turvalausekkeen olivat hallituksen jäsenetkin tähän loihtineet mutta se ei aivan riitä joten olen tämän lausumaesityksen takana

siellä pohdittiin tehdäänkö avohakkuita vai saako metsää harsia ja mitä sille tehdään ja professorit silloin kiistelivät asiasta hyvinkin voimakkaasti ja toivottavasti tällä saadaan nyt vapauksia mutta myös tulee vastuuta metsänomistajille

tässä laissa on hyvä puoli myös se että toivottavasti me saamme ne metsänomistajat jotka ovat hieman erkaantuneet tästä metsätaloudellisesta suuntauksesta toiminnasta asettavat sille muitakin arvoja enemmän mukaan myös metsätaloudelliselle puolelle eli sinne katsomaan miten metsä kasvaa ja miten sitä tulee hoitaa ja sitä ylläpitää